olemme nähneet että sosiaaliturvan leikkaaminen taloudellisesti vaikeina aikoina tulee kuitenkin yhteiskunnalle kalliiksi pitkällä aikavälillä

näin isoilla eroilla on kyllä merkittävä vaikutus siihen mitä se siellä eläkkeensaajan elämässä ja taloudessa sitten tarkoittaa

arvoisa puhemies

posti ja erityisesti sen työntekijät ovat viime vuosina olleet sellaisen myllytyksen kohteena että toki täällä tänään olisi ollut hyvä olla myös omistajaohjauksesta vastaava ministeri

kiitos ministerille tästä ilmoituksesta

mutta jos nyt katsotaan tätä ensimmäistä vaihetta niin kyllähän tässä nyt luovutaan siitä kokonaisvaltaisesta yhteiskunnallisesta harkinnasta joka valtioneuvostossa on ainakin tähän asti ollut tarkoituksena että tehdään

sitten vielä

miten kompensoidaan se viisipäiväinen jakeluvelvoite jotta kilpailu voisi olla aitoa

posiva on tehnyt vastuullisesti työtä ydinpolttoaineen loppusijoituksen ratkaisemiseksi ja on lähdetty etsimään suomalaista ratkaisua asiaan

olkiluodon onkalossa tehdään maaperään ja kiviainekseen monenlaisia tutkimuksia kuten täällä jo edustaja kallikin totesi jotta voidaan varmistaa kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen

muistuttaisin tässä kohtaa että jokainen eduskuntaryhmä on paun reitti lehdessä ennen vaaleja sanonut kannattavansa viisipäiväistä jakelua

jokainen joka on käynyt siellä onkalossa näkee myöskin että tähän työhön suhtaudutaan siellä asiaankuuluvalla vakavuudella

olisi hyvä kuulla pitääkö tämä paikkansa edelleen

vaalipiirijakoa tarkastellaan usein muiden hallinnollisten aluejakojen kautta ja tietenkin maakuntarajat ovat olleet taustalla vaalipiirijaossa suomessa

suomalainen ydinvoimaosaaminen yleensäkin on maailman huippua ja kyllä meidän tulee pystyä tunnustamaan ja tunnistamaan se osaaminen ja myöskin nähdä se että meihin luotetaan tässäkin asiassa maailmalla

mielestäni meidän suurimman huolemme tulisi olla se että kansanedustajat etääntyvät kansalaisista ja suurilla vaalipiireillä tämä etääntyminen voimistuu kyllä entisestään

arvoisa puhemies

minusta on hyvä asia että voimme viedä sitä osaamista myös muihin maihin ja saada muillekin maille tietoutta siitä miten vastuullisesti suhtautuen ydinvoima on yksi osa energiaratkaisuja

näinä aikoina yleensä kun on kysymys lakkauttamisesta ensimmäiseksi ajatukset siirtyvät negatiivisiin asioihin kuten esimerkiksi irtisanomisiin

esimerkiksi satakunnan jakaminen vaikkapa kahtia olisi väkivallan tekemistä alueelle liittäminen johonkin toiseen vaalipiiriin taas loisi alueesta luonnottoman ja melko ison

pienessä vaalipiirissä on omat heikkoutensa mutta vahvuutena voisi pitää sitä että alue on kansanedustajan haltuunotettavissa ja joka ainoan alueen edustajan on oltava aktiivinen edustajantyössään

yleensäkin organisaation madaltaminen kelassa on keskeinen säästökohde kun vastakohtana voisivat olla esimerkiksi vaikkapa toimipisteiden lakkauttamiset

jos siis halutaan pitää kiinni etuuksien tasosta ja kattavasta palveluverkosta on toimeenpanosta säästettävä ja tämä on yksi esimerkki siitä

ei siis irtisanomisia eikä siirtoja toimipisteiden välillä vaan eläköitymisen kautta tavoitellaan miljoonan vuotuista säästöä menoissa

onko jonkunnäköisiä arvioita siitä mitä nämä tulevat tarkoittamaan näillä nykyisillä kelan vakuutuspiirialueilla

arvoisa puhemies

suomen arktisessa strategiassa asetetaan tavoitteeksi olla maailman johtavia arktisen laivanrakennuksen ja meriteollisuuden asiantuntijamaita

täällä todetaan

keskeisten yritysten ulkomaalaisomistus on myös haaste suomalaisen arktisen meriteollisuuden kehittämiselle ja kansallisten intressien näkökulmasta rakennettujen ohjelmien toteuttamiselle

se on ajamassa alas toimintaa rauman telakalta jossa nimenomaisesti on keskitytty juuri jäänmurtajien ja arktisten tutkimusalusten rakentamiseen ja kehittämiseen tämä siis täysin päinvastoin valtion visioiden kanssa

arvoisa pääministeri nyt on osattava erottaa yrityksen intressit valtion intresseistä

ehkäpä pieneltäkin tuntuva ja tavalliselle kuluttajalle positiivinen muutos on kuitenkin merkitykseltään paljon suurempi työntekijöiden arjessa

työelämä ja tasa arvovaliokunta kiinnittikin huomiota siihen että kysely oli tehty nyt kuudelle suurimmalle kaupungille ja kuitenkin kauppoja meillä on niissä pienemmissäkin kunnissa ja päivähoitotarpeet siellä vaihtelevat sitten ehkä vielä entisestään

reaktio ja harkintakyvyn laskiessa humalatilan nousun myötä saatetaan ottaa esimerkiksi vauhdin suhteen sellaisia riskejä joissa äkillinen ristiaallokko heiluttaa venettä ennalta arvaamattomalla tavalla

tärkeää on tietenkin puuttua päivähoitopaikkojen määrään mutta yhtä tärkeää on nyt nostaa esille keskustelussa myös työjärjestelyt siellä työpaikan sisällä kaupoissa

esimerkiksi sellaiset työvuorot joissa iltavuoroa seuraa aamuvuoro voivat aiheuttaa perheessä sen että lapsi joutuu yöpymään päivähoitopaikassaan ja itse asiassa lapsen vuorokauden mitaksi tulee hirvittävän pitkä aika pois kotoa nimenomaan siellä päivähoidossa

arvoisa puhemies

kyllä minä nyt vetoan teihin kansanedustajat että ette sen perusteella että olette jutelleet yhden tai kahden ihmisen kanssa leimaisi kaikkia työttömiä

arvoisa puhemies

sen takia on tärkeää keskustella myös kauppojen aukioloaikojen aiheuttamista ongelmista siellä työntekijöiden arjessa

tämä ihmiskuva on ihan käsittämätön mikä tällä hetkellä vallitsee yleisessä keskustelussa ja jota me kansanedustajat nyt vielä oikein lisäämme että ihmiset ovat laiskoja ja työtä vieroksuvia ja valtaosa työttömistä ei haluaisi tehdä töitä vaikka oikein tarjottaisiin

ei ole enää kunnasta riippuvaa tai kuntien käytännöistä riippuvaa miten sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöä sovelletaan vaan tämä yhtenäinen järjestelmä silloin myös parhaimmillaan ohjaisi tähän työhön

en yhtään ihmettelisi vaikka ihmiset lähtisivät mielenilmaukseen ihan pelkästään sen perusteella millaiseksi heitä halutaan nyt leimata

sitä ennen on kuitenkin yksinkertaistettava ja nopeutettava poliisin toimintamahdollisuuksia vesiliikennejuopumustapausten käsittelyssä jotta lainrikkojat saataisiin kiinni ja rangaistavaksi

haasteellista ja vaikeaa on tietenkin se että sosiaali ja terveydenalan erot ja käytäntöjen erot ehkä vähän vaikeuttavat tämmöisen järjestelmän luomista mutta parhaimmillaan nykyistä sosiaali ja terveydenhuollon yhdenmukaistamistakin pystyttäisiin tätä kautta toteuttamaan

esimerkkinä on tällaiset erilaiset omahoito ja oma apusovellukset joiden avulla asiakas ottaa itse omat asiansa haltuun

liikkuvat kansalaisemme sitten maalla tai vesillä tulee valtion huolehtia yhteisistä pelisäännöistä ja liikkujien turvallisuudesta

toimeentulotuen varassa elävät ovat niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia tai ainakin niin pitäisi olla koska toimeentulotuki on se viimesijainen etuus

täällä edustaja kiljunen nosti jo esille tämän asian että ei ole oikein että nyt työmarkkinatuella elävät joutuvat myös elämään sillä toimeentulotuella

on hyvä että hallitus malttaa nyt kovista paineista huolimatta selvittää ja suunnitella ja harkita tarkkaan millainen järjestelmä palvelee kansalaisiamme hyvin ja mahdollisimman pitkään

tämä esitys yksinään ei poista koko köyhyyttä maastamme mutta kyllä meidän nyt on ihan oikeasti täällä annettava tunnustus sille että tässä taloudellisessa tilanteessa me teemme merkittävän muutoksen

miten alueiden olemassa olevista erilaisistakin palvelumalleista voitaisiin oppia ja miten ne aiotaan huomioida tässä kokonaistarkastelussa

arvoisa puhemies

tämä on tuntuvin korotus kautta aikojen kautta linjan ja siitä pitää kyllä pystyä myös opposition antamaan tunnustus

kyse on siis asiasta josta todellakin meidän kaikkien on pidettävä huolta

haluaisin kysyä tässä puhuttiin jo kuntien roolista ja mahdollisista sanktioista kunnille kuntaministeri virkkuselta

voisiko kuntia kannustaa jollain tavalla järjestämään tätä nuorisotyöttömyyttä esimerkiksi niin että sanssi rahan lisäksi kunnat laittaisivat jonkin oman osuuden vielä lisäksi saadakseen nuorille kokonaisen palkan sellaisen palkan jolla sitten nuoret haluaisivat tämmöisen työharjoittelun aloittaa

eläketilastot kertovat että eläkkeellesiirtymisikä on noussut mutta samaan aikaan meillä jää ihmisiä loukkuun työttömyyteen ennen eläköitymistään

he ovat työmarkkinoiden ja ter veydentilansa näkökulmasta työkyvyttömiä mutta nykyisen eläkejärjestelmämme näkökulmasta työkykyisiä

tämä helpottaisi tietenkin ihmisten elämää ja auttaisi kuitenkin kohdentamaan työllisyysresursseja niille joiden työllistäminen on mahdollisempaa

arvoisa puhemies

valvottu koevapaus herättää meissä jokaisessa varmasti epäilyjä pelkoja ja osittain jopa ennakkoluulojakin erityisesti silloin kun puhumme seksuaalirikollisista

valiokuntatyössä on asiantuntijoita kuitenkin kyettävä kuuntelemaan niin että asiaa pystyy käsittelemään faktapohjaisesti jättämättä kuitenkaan huomioimatta tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi rikoksen uusimisen riskeistä tai uhrien suojelemisesta

olemme viime vuosina puhuneet paljon siitä että vankilasta vapautuminen voi hallitsemattomana suistaa vangin takaisin rikoksen pariin tai hallittuna ja tuettuna olla puhdas alku uudelle elämälle

koevapauden tarkoituksena on siis vapauteen valmentaminen ja siviilielämään totuttautuminen jota normaali liikkuminen kotikunnan alueella edesauttaa

hallituksen esityksen mukaan valvotun koevapauden ehtona voisi olla se että vanki sitoutuu noudattamaan hänelle seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi määrättyä lääkehoitoa

arvoisa puhemies

hän kaipaa sitä että hän voi lukea sanomalehtensä päivittäin ja nimenomaan tällä viisipäiväiseen jakeluun puuttumisella uhataan tätä mahdollisuutta

se ei välttämättä vielä tule tässä kohtaa mutta siksi kysynkin täällä esimerkiksi edustaja alatalo puhui kolmipäiväisestä jakelusta ollaanko tästä valmiita luopumaan

ehkä vielä on syytä alleviivata sitä että tämä nyt esitetty koevapaus koskisi arvion mukaan vain noin kymmentä seksuaalirikokseen syyllistynyttä vankia

tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää että lääkehoidon ja valvotun koevapauden toimivuutta ja tehokkuutta seurataan jatkossa tarkasti

parhaimmillaan valvottu koevapaus toimii siis vangin yhteiskuntaan sopeuttamista edistäen ja rikoksen uusimista vähentäen

pahimmillaan koevapautta käytetään säästökeinona

arvoisa puhemies

enää ei kansalaisillamme olekaan taitoa pyytää esimerkiksi mahdollisuutta maksaa laskujaan erissä tai siirtää eräpäivää

kun sitten sosiaalitoimistossa tai velkaneuvojalla järjestellään velkoja niin yleensä muiden laskuttajien kanssa voidaan näistä veloista sopia mutta pikavippifirmojen kanssa ei

arvoisa puhemies